papit jotka pyrkivät vaikuttamaan lainsäädäntöön ja väittävät että raamattu oikeuttaa samaa sukupuolta olevien parien avioliiton johtavat meitä harhaan

arvoisa ministeri olitte puheessanne maininnut näin että on hyvä että alkolukkoja tulee autoihin mahdollisesti enemmän ja ennalta ehkäisevää työtä tehdään mutta olen aistivinani teidän vastauksestanne sen että ette kannata rattijuopumusrangaistuksen koventamista aivan samoin kuten liikenneneuvos kimmo kiiski liikenne ja viestintäministeriöstä on sanonut että rangaistuksen koventamisella ei ratkaista sosiaalisia ongelmia

tällä hetkellähän se luokitellaan jossain määrin lääkeaineeksi tai tuotteeksi jota ei voida myydä

täytyy antaa vastaus näihin finnfundin leikkauksiin että kehitysjärjestelmässä finanssisijoitukset on määritelty kehyksen ulkopuoliseksi koska ne pääsääntöisesti eivät edusta lopullista menoa vaan sijoitusten varojen odotetaan säilyttävän arvonsa

asiantuntijakuulemisessa kaikki kuusi suomalaista kristillistä kirkkokuntaa antoivat kielteisen lausunnon avioliittolain muuttamisesta

odottaisin myös sitä kolmantena talousarvioaloitteessa että nuorille työttömille jotka asioivat työ ja elinkeinotoimistoissa osoitettaisiin lisää resursseja sillä olen liian usein kuullut nuorilta kuinka heitä pyöritetään siinä järjestelmässä eivätkä he saa yksilöllistä ohjausta siihen työttömyyteensä tai tukeensa

meidän tulee nytten tässä hallituksen lakivalmistelussa kiinnittää huomiota myös siihen että nämä islam uskontoa opettavat henkilöt noudattavat opetussuunnitelmia ja suomessa hyväksi havaittuja tapoja

toivoisin että tästä salista löytyisi tahtoa että me lähtisimme vauhdittamaan tämän sähkötupakan laillistamista jotta voisimme vähentää tupakoinnin aiheuttamia sairauksia mikäli se sitä kautta aidosti on mahdollista

kuitenkaan rikosoikeudella mielestäni ei ole tarkoituskaan ratkoa sosiaalisia ongelmia vaan jakaa oikeutta uhrille ja uhrin omaisille kokemastaan kärsimyksestä

elikkä kuten esittelypuheenvuorossa luin se tuottaa rahaa ja kansantalouden tilinpito poikkeaa etenkin finanssisijoitusten osalta kehitysjärjestelmästä

tällä tarkoitan sitä että meidän tulee vaatia myös niiltä opettajilta samat pätevyydet kuin vaaditaan muiltakin opettajilta joten tällaisia käytäntöjä joita joskus on ollut että imaami jostain tulee ja opettaa ilman pätevyyttä ei voi edes poikkeustapauksessa mielestäni jatkaa

me tiedämme että tässä rakennuksessa edeltäjämme ovat vuosikymmenet kunnioittaneet jumalan sanaa raamattua

tämä tilastokeskuksen ennakkoarvio tarkoittaa sitä että kansantalouden tilinpidossa finnfundin pääomakorotus lasketaan normaaliksi menoksi

tokihan tässä on parantunut tämä tilanne vuosien saatossa ja pätevyyksiä monelta löytyy mutta tässä täytyisi olla myös siten että nämä kysytään

ymmärrän edustaja karimäen ehdotuksen siltä kannalta että yritetään kannustaa uusiutuvan energian käyttöön ottamiseen mutta kuitenkaan en usko siihen että tuulimyllyillä tämän maan teollisuus pyörii saati että sieltä saisimme riittävästi energiaa edullista energiaa joka hyödyttäisi suomalaista kansantaloutta

arvoisa ministeri mitä tähän vastaatte

keskustelu on päättynyt asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan

eduskunta hyväksyessään lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen pöytäkirjan lasten myynnistä lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta vahvistaa jo voimassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa ja viranomaistoimintaa sekä niiden velvoitteita

lähetekeskustelua varten ystävänpäivänä kahdeksastoista sija voimien ehdyttää taas eläytyvän sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnanna annettua lausunto keskustelu open toiselle ja sosiaali ja terveysvaliokunta on sivistysvaliokunnan

rantarakentamista tulisi helpottaa ja suoda kunnille päätösvaltaa rantarakentamisen osalta

siinä mielessä on helppo yhtyä tähän mikko savolan lakiesitykseen vaikka nimeäni en tähän laittanut on mennyt minulta ohi tämä esitetty lakialoite mutta sanotaan nyt että kirjoitan sen tässä nyt alle

lähetekeskustelua yleisellä päivän yritystuista asia kuin myöhästelyt otetaan siellä jotta maa ja metsätal

tämä olisi toki pitänyt hallituksen ymmärtää tehdä jo vähän aikaisemmin mutta hyvä että tässä loppumetreillä korjataan näitä tehtyjä virheitä sillä tämä jos mikä tuo lisää suomalaisia työpaikkoja suomalaisille

tämä on erinomainen keino luoda maaseudulla oleville kunnille elinvoimaa ja saada asukkaita lisää myös semmoisille kunnille joissa se muuttotappio on voimakasta

arvoisa puhemies

oli ympäristövaliokunnalle annettava lausunto lähetekeskustelua varten sillä väyrysen kahdeskymmenes asia voi mennä ehdotetaan siellä pitää maa ja metsätalousvaliokuntaan keskusteluun pärjätä siellä jotta maa ja

sen lisäksi tämä tuontienergian tarve vähenee

arvoisa kollega toivon sinulta herkkyyttä tunnistaa jumalan tahto tässä asiassa mikä on lasten ja yhteiskuntamme kannalta oikea päätös

on paljon eettisempää tuottaa omasta pellosta turpeella energiaa kuin tuoda kivihiiltä tänne kiinasta ja ympäri maailmaa

lähetekeskustelua vai pinnistellä väyrysen kanssa ensimmäisiä pulmia ei ota se lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan keskittyvä lähentäisi lähetetään maan

jumala siunatkoon sinua ystäväni ja koko maata t

valiokunta pitää hyvänä että kriittisessä alkuvaiheessa maahanmuuttovirasto on ylipäätään pystynyt perustamaan riittävästi vastaanottokeskuksia eikä ole solminut pitkiä sopimuksia yksityisten tahojen kanssa

mitä tulee tähän metsähakkeen tuen korjaukseen niin tämäkin olisi kyllä hyvä suunta että sillekin puolelle seuraavaksi kiinnitettäisiin huomiota

vähän hämmästelen edustaja kurvisen tapaa siirtää keskustelu siihen että kansalaisaloitteet eivät ole tarpeellisia sillä tämähän nimenomaan lisää kansanvaltaa että kansalaiset saavat tänne eduskuntaan käsiteltäväksi sellaisia aiheita mitä eduskunta ei tahdo käsitellä

lähetekeskustelua varten ei sisällä päiväys kahdeskymmenestoinen asia kuin minä ehdotan että asia näytetään maa ja metsätalousvaliokunta sitten jonkunnäköinen huomio että mainessa

mutta ei sillä perusteella saisi tyrmätä näin hyvää hallituksen esitystä jossa aidolla tavalla lisätään suomalaisia työpaikkoja

lähetekeskustelua varten esillä päiväys raskens kolmas asia kuin minusta ehdotetaan siellä liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustella nämä pystytään toteuttamaan

olen samaa mieltä edustaja maijalan kanssa siinä että kunnille tulee kohtuuttomia kustannuksia kaavoitustyöstä josta ne eivät tiedä hyväksytäänkö sitä lainkaan vai ei

itsekin olen kyllä sitä mieltä että jos tätä halutaan kehittää niin miksei siirryttäisi suoraan vaikka suoraan kansanäänestykseen esimerkiksi sveitsin mallin mukaan

täällä etelä suomessa pyritään rakentamaan kohtuuhintaista vuokra asumista mutta kaavoitus on hidasta monesti siitä syystä että ely keskus jarruttaa monia kaavoitusprosesseja

mutta en voi olla hämmästelemättä sitä edustaja kurvinen miksi suomessa rikokseen syyllistynyttä ei pidä karkottaa maahan jossa kokee olevansa uhassa

näin ollen myöskään vastaanottovaihe ei saa muodostua pelkäksi säilytykseksi vaan aktivointi on syytä aloittaa jo vastaanottokeskuksessa

pitääkö rikollisen saada asua suomessa siitä huolimatta vaikka hän toistuvasti syyllistyy vaikkapa lasten tai naisten pahoinpitelyyn tai raiskauksiin

viimeisten kymmenen vuoden aikana ely keskus ja entinen uudenmaan ympäristökeskus ovat valittaneet käytännössä jokaisesta pohjois espooseen suunnitellusta kaavasta ja suunnittelutarveratkaisusta hallinto oikeuteen

tässä mielessä meidän tulee lainsäädännöllä varmistaa se että kunnilla on mahdollisuus rakentaa kohtuuhintaista asumista semmoiselle alueelle missä ne itse katsovat sen eniten hyödyttävän kuntalaisia

nyt lakiehdotusta yritetään ajaa läpi uudestaan

kyllä edustaja lindtman laittaa mutkat suoraksi tässä teemassa nyt aivan karkealla tavalla

lapsiin kohdistuvien rikosten estämiseen on paneuduttava kunnolla

hallituksen esitys tämän viestintämarkkinalain muuttamisesta tältä osin vain että kielletään tä mä matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi oudoksuttaa itseäni sillä tässä olisi voitu kyllä vähän laajemmin avata tätä pakettia saman tien

ensimmäiseksi

velvoitetaan internetyritykset ja sosiaaliset verkostot toimenpiteisiin jotta estetään lapsia joutumasta houkuttelun ja hyväksikäytön uhreiksi

koulutussopimuksen tarkoitus nimenomaan on edustaja lindtman tehdä se kouluopetustyyppisesti elikkä ollaan koulussa kirjoilla ja sieltä käsin ollaan yrityksessä harjoittelemassa työpaikkaan

nimittäin edustaja satosen puheenjohtajan maininta siitä että ikääntyneet ihmiset joutuvat hankalaan tilanteeseen kun heille markkinoidaan puhelinliittymiä mutta joutuvathan monet hankalaan tilanteeseen siinäkin että heille markkinoidaan aikakausilehtiä tai kerätään rahaa puhelimessa toistuvasti

esimerkiksi tietokoneen ruudulla näkyvä turvanappi jota klikkaamalla lapsi saisi suoran yhteyden poliisiin tulisi olla jokaisen lapsen suosimalla sosiaalisen verkkosivuston sivulla

varainkeruuta harjoitetaan puhelimessa ja useat yrittäjät ovat joutuneet siihen tilanteeseen että he ovat ostaneet ilmoitustilaa jostakin katalogista ja joutuvat jonkun näköiseen hyvinkin suureen vastuuseen tietämättään

ei tämä nyt aivan yllätyksenä minulle tullut että vuorostaan sdp esittää kriittistä näkökulmaa tähän hallituksen esitykseen mutta jälleen täytyy nyt pikkasen kaivaa esille sitä näkökulmaa että valiokunnassa tämä kyllä työskentelyssä kelpasi erinomaisesti

jos me emme löydä mitään muuta kompromissia niin voitaisiinko sopia sitten siitä kuten edustaja immonen erinomaisesti sanoi että ei päästetä heitä vapaaksi jos he eivät voi palata sinne maahan

olisin toivonut että liikenne ja viestintävaliokunnassa olisi kiinnitetty huomiota siihen että jotkut puhelut voisivat olla maksuttomia selkeästi

lisätään poliisin toimivaltuuksia esimerkiksi peitetoimintojen osalta ja lisättäisiin myös heidän määrärahojaan lasten suojelemiseksi verkossa

tämä hallituksen työskentely on aika koomista kun teillä kahdella suurella puolueella ei näytä olevan yhteistä näkökulmaa ja linjaa tähän kokonaisuuteen lainkaan

tämä on hyvä että kiinnitetään huomiota ettei voida piilottaa näitä maksullisia puheluita jonkun numeron taakse ja siihen toivottavasti saatte siellä valmistelussa kunnon kannankin

me emme voi vaarantaa lastemme ja kansalaistemme turvallisuutta sillä että me annamme rikostentekijöiden uusia rikoksiansa ja siitä ei seuraa käytännössä minkäännäköistä rangaistusta

luodaan selkeä lainsäädäntö lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin ja kovennettaisiin lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annettavia tuomioita

siinä mielessä olisi kyllä ihan reilua nytten kaikkia opiskelijoita kohtaan ja äänestäjiäkin kohtaan että haudattaisiin tämä hanke huomenna äänestyksen kautta

mutta myös tämä kun esimerkiksi työttömät nuoret tai työttömät yleensä soittavat työvoimatoimistoon sosiaalivirastoon tai minne tahansa tämmöiseen lääkäripalveluun mitä he tarvitsevat niin miksi niiden monien pitää olla nykypäivänä maksullisia

ihmettelen kovasti tätä kommenttia siltäkin näkökannalta että eikö tässä juuri ole kovasti käyty neuvotteluja siitä että täällä ei isoja lakkoja ala sen johdosta että hallitus pyrkii luomaan uusia väyliä työpaikkojen syntymiseksi

ja näyttääkin siltä että sosialidemokraatit ovat tulossa vihdoin tässä valaistuksen tiellä samoille linjoille kuin oppositio joten kiitos nyt tästä vastaantulosta ymmärsin tämän näin

tähän asti turvakotipalvelu on ollut kunnan järjestämää ja vastuulla olevaa palvelua ilman selkeää lakisääteistä velvoitetta mikä tietenkin on tehnyt siitä epävarmaa niin palvelun tuottajalle kuin asiakkaallekin

siellähän ei enää selviä normaalilla puhelinkuluilla vaan sinne tulee matkapuhelimen lisäksi minuuttiveloituksia useassa kohdin

me kaikki täällä salissa ymmärrämme sen että jos me emme saa luotua lisää työpaikkoja ja parannettua suomen kilpailukykyä niin me emme sen enempää leikkauksilla kuin muillakaan lisäbudjeteilla saa tätä taloutta kuntoon

nimittäin esimerkiksi etelä suomessa joka kolmas talonrakentaja on ulkomaalainen tällä hetkellä meillä on kymmeniätuhansia ulkomaalaisia rakennusalan työntekijöitä pelkästään mutta samaan aikaan meillä on rakenteellista työttömyyttä